se osoittaa sitä että sielläkin on ymmärretty tilanteen vakavuus ja se on hyvä asia

te olette varmaan sen lukenut ja niin olen minäkin lukenut mistä siinä on kyse

jos olisi pystytty sopimaan yhdessä olisi voitu sopia vaikka työajan pidentämisestä joka olisi ollut kaikkein kivuttomin keino ja sillä olisi saatu nämä samat ratkaisut aikaan

se että siinä väitetään että hallituksen toimet kilpailukykypaketti ei johda sellaiseen työllisyysarvioon kuin mitä on toivottu perustuu siihen että siinä ajatellaan niin että palkat nousevat seuraavalla kierroksella enemmän

mutta samaan aikaan meidän on ymmärrettävä se että maltillisia palkkaratkaisuja on tehty tähänkin asti mutta siitä huolimatta me emme ole saaneet käännettyä työllisyyttä kasvuun

sitten jos me katsomme roope uusitalon tutkimusta joka kuvaa kaikkia on käyty läpi joka ikinen joka on vuorotteluvapaalla ollut niin se kuvaa sen että niistä ihmisistä jotka ovat olleet vuorotteluvapaalla se on varmaan joitakin yksittäisiä jaksamisessa auttanut mutta kokonaiskuva on se että niiden työura on jäänyt lyhyemmäksi kuin niiden jotka eivät koskaan ole olleet vuorotteluvapaalla

hallituksen oli pakko kantaa vastuuta koska suomi ei kestä sitä työttömyyden määrää joka tällä hetkellä on

se on ollut tässäkin salissa varmaan kaikilla tiedossa että työurien pidentäminen on välttämätöntä jotta pohjoismainen hyvinvointivaltio voi säilyä

idea on ollut se että tehdään kilpailukykypaketti tehdään maltillinen palkkaratkaisu ja sen lisäksi parannetaan vielä yritysten kilpailukykyä

ihmiset eivät kestä inhimillisesti sitä työttömyyden määrää eikä näin pienellä työllisyysasteella pystytä rahoittamaan terveyspalveluita sosiaaliturvaa ja koulutuspalveluita

yhdyn niihin puheenvuoroihin mitä täällä on sanottu että myöskin ekn tulee olla mukana rakentamassa tällaista kokonaisvaltaista ratkaisua

rouva puhemies

taloustalkoissa olemme vasta tien alkupäässä

sitä tuossa raportissa ei arvioida ollenkaan vaan siellä on vain otettu ikään kuin annettuna se ettei hyväksytä tätä kilpailukykypakettia lähdetään sitä palkankorotusvaatimuksilla vesittämään

hallitus oli siis pakon edessä ja teki sitä mitä piti eli kantoi vastuunsa pakon edessä

kysyn

pidetään suomi maailman parhaana maana

se mikä on uutta on se että ensimmäistä kertaa meillä on hallitus jolla on rohkeutta kantaa vastuuta ja tehdä kansakunnan toiminnan kannalta tässä kauaskantoinen ratkaisu

ministeri risikko puhui äsken työterveyshuollosta

tässä keskustelussa ovat nyt menneet vähän sekaisin tämä kilometrikorvausasia ja sitten väitteet siitä että puhutaan yleisestä keskittämispolitiikasta

kun tätä keskustelua kuuntelee niin sellainen fiilinki tästä jää että sdp ottaisi vähemmän velkaa vihreät ottaisi enemmän velkaa mutta molemmat kyllä kuluttaisivat valtion varoja enemmän

arvoisa puhemies

miten niitä hyviä käytäntöjä voidaan levittää että mahdollisimman moni pääsee hyvän työterveyshuollon piiriin ja sitä kautta on mahdollista jatkaa työuraa pidemmälle

heinonen toi puheessaan esille ja myöskin ed

en ihan tiedä millä yhtälöllä tämäkin toimii

mutta ihan olennainen osa sitä että voitaisiin päästä tästä leikkausmoodista eteenpäin on se että nyt on etupainotteisesti kannettu vastuuta valtiontaloudesta ja tehty jo tämän vaalikauden alussa ne vaikeat ratkaisut

se on hallituksen saavutus

eli toivon että tämä menee eteenpäin

mutta sitten jos puhutaan siitä mikä on keskittämispolitiikkaa niin keskittämispolitiikkaa olisi se että leikattaisiin työmatkavähennystä koska sehän on juuri se minkä avulla päästään kauempaa käymään töissä

toki on myönnettävä että ihan välttämätöntä on se että tämä kilpailukykysopimus ja sitä kautta tulevat myönteiset työllisyysvaikutukset toteutuvat ja minä luulen että siitä ollaan hyvin laajaalti tässä salissa yhtä mieltä

alatalon puheenvuoroon kun hän puhui oman kotikaupunkini kokemuksista toki sen paikan nimi on muuttunut sastamalaksi että idea on edelleen sama eli meillä toimii järjestelmä että joka ikinen nuori joka yläasteelta pääsee läpi sen jälkeen tsekataan syksyllä

jos ei ole missään niin tulee kutsu työpajalle ja sitä kautta pääsee ohjatun toiminnan piiriin ja se on erittäin tehokasta työtä nuorten syrjäytymisen estämiseksi

arvoisa puhemies

ainakin liikenne ja viestintävaliokunnan puolelta voin luvata että näin varmasti teemme ja katsomme niitä kipupisteitä joita sieltä nousee esille

arvoisa puhemies

tähän uusiutuvan energian keskusteluun haluan myöskin puuttua siltä osin kun tässä on kritisoitu tuulivoiman kalleutta ja myöskin sitä millä tavalla se voi toteutua

kyllä täytyy ihmetellä tätä edellistä puheenvuoroa

on nimittäin niin että välttämättä niihin tavoitteisiin ei edes päästä koska myöskin näitä tuulipuistoja kohtaan on aika voimakasta vastustusta ja voi olla niin että tämä tavoite on asetettu liian kunnianhimoiselle tasolle

turvapaikkapolitiikassa pitää olla hyvä sydän mutta se ei saa estää terveen järjen käyttöä

jos verrataan niitä maita jotka ovat meihin rinnastettavia ja ovat olleet tämän talouskriisin kurimuksessa jos katsotaan ruotsia ja saksaa niin siellä työllisyys on aivan eri tasolla kuin meillä ja siellä on myöskin aivan erilainen pohja rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ne on nimenomaan saavutettu työn tarjontaa lisäämällä

turvapaikkapolitiikka perustuu kansainvälisen suojelun osalta kansainvälisiin sopimuksiin ja oikeusvaltioperiaatteisiin

usein täällä väitetään että esimerkiksi saksassa se on tapahtunut sillä perusteella että työntekijöiden asema on heikentynyt

omalta osaltani haluan myöskin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja valiokuntavastaavia jotka tietysti tekivät päätyön siinä että muutamia hyviä muutoksia tähän saatiin

muutoin kasvava maahanmuutto voi johtaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen sekä rasismin ja muukalaisvihan kasvuun yleisesti ottaen tukkuun sellaisia kielteisiä ilmiöitä joita on ilmennyt aiemmin voimakkaan maahanmuuton kohteena olleissa eu maissa joissa kotoutumista ei ole osattu oikealla tavalla hoitaa

eli siellä on perusteet olemassa siihen että jos työmarkkinatilanne henkilöillä on sellainen että he tarvitsevat esimerkiksi työvoimapoliittista koulutusta päästäkseen työmarkkinoille heillä on oikeus silloin lapsi viedä pidempään päivähoitoon

kehysriihen tärkein päätös ja ratkaisu oli se että me osoitimme että suomi kantaa vastuuta omasta taloudestaan ja osoitimme sen sekä euroopan unionin suuntaan että luottoluokittajien suuntaan

arvoisa puhemies

jos puhutaan siitä että siellä on niitä jotka tekevät niitä minijobeja että heillä on köyhyysongelmia se on totta

arvoisa puhemies

tästä sähköisen tukihakemuksen täytöstä joka varmaan on tulevaisuutta ja koko ajan on vahvasti menossa eteenpäin haluan sen mainita omalta paikkakunnaltani sastamalasta että meillä tämä on edennyt varsin hyvin ja ollaan ihan valtakunnallisessa kärkitilastossa tässä

rasismia kohtaan on oltava nollatoleranssi ja sen takia on erittäin tärkeää että myös poliittiset puolueet kautta linjan yhteisesti tuomitsevat rasismin ja myöskin allekirjoittavat tämän rasisminvastaisen julistuksen

aivan kuten ministeri soini äsken sanoi paras tapa reagoida on se että suomalaista kilpailukykyä parannetaan ja tämä kilpailukykysopimus saadaan nyt maaliin

tärkein asia kotoutumisessa on se että mahdollisimman varhain onnistuu työllistyminen ja lisäksi on tärkeää että saavutetaan suomen kielen taito

vaikka pääministeri alexander stubbin hallituksen toimikausi on alle vuoden mittainen ei kyse ole mistään ylimenokaudesta

mutta tämä tutkimus johon tässä nyt viitataan on ensinnäkin kattanut kaikki vuorotteluvapaata käyttäneet ja toisekseen se verrokkiryhmä on haettu niin lähelle kuin mahdollista

kun tähän ratkaisuun sisältyy myös merkittäviä kaupunkien kehittämishankkeita kuten raide jokeri helsinkiespoo alueella ja tampereen raitiotie niin eikö juuri tämäntyyppisillä hankkeilla pystytä edistämään kasvua ja työllisyyttä ja asuinrakentamista ja sitä kautta etenemään lähemmäs kohti hallituksen työllisyystavoitetta

kuten asiantuntija meille valiokunnassa sanoi ainoastaan siinä tilanteessa saataisiin vielä parempi vertailuryhmä kun osalle vain sallittaisiin vuorotteluvapaalle lähteminen ja osalle ei

kenestä tulee yrittäjä kuka löytää töitä saman alan firmoissa toisissa tehtävissä ja kuka tarvitsee täsmäkoulutusta työllistyäkseen toisiin tehtäviin

hallintovaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän asian käsittelyssä ja muuttanut monelta keskeiseltä osalta alkuperäistä esitystä kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja tölli juuri äsken kertoi

pääministeri stubbin hallituksella on kolme tehtävää ylitse muiden

ensinnäkin hallituksen on pystyttävä vaalimaan suomen julkisen taloudenhoidon uskottavuutta sekä suomalaisten perheiden ja yritysten luottamusta tulevaan

täällä aiemmin edustaja nasima razmyarin puheenvuorossa kävi varsin hyvin esille se kuinka tärkeää on että maahantulijat pääsevät osaksi yhteiskuntaa

lahtela tietää sen että suomen perustuslaki ei salli sellaista käytäntöä että tämän tyyppistä järjestelyä voitaisiin tehdä joten sen parempaa tutkimustietoa ei ole olemassa kuin mitä tällä hetkellä on jo hyvin vaikea edes saada

olennaista on se että humanitaarisen suojelun käsitteen osalta nykyinen oikeuskäytäntö säilyy

tämä integroituminen suomalaiseen järjestelmään ja suomeen ja oman paikan löytäminen tässä yhteiskunnassa on kaikkein tärkein asia

onko nyt jo käytössä tai otetaanko käyttöön työstä työhön siirtyminen että vielä sinä aikana kun ollaan töissä mahdollisimman monelle löydetään jo uusi polku työelämään

toinen tärkeä asia ja merkittävä uudistus on se että myöskin tilapäisiin oleskelulupiin sisältyy oikeus tehdä ansiotyötä

siinä suhteessa se kaikki työ millä tätä voidaan edistää niin oppilaitoksissa vapaaehtoistyössä kuin työelämässä on hyvin keskeistä ja niitä kaikkia kysymyksiä meidän on tarkasteltava kun sitten tämän viimeisen turvapaikanhakijoiden aallon kohdalta ollaan siinä vaiheessa että osa heistä saa oikeuden jäädä suomeen ja varmaan myöskin yhdistää perheitään tänne

mutta samassa yhteydessä oli kyllä välttämätöntä että myös sovittiin niistä ennakkotarkastukseen liittyvistä säännöistä uusien tehtävien osalta

arvoisa puhemies

ja vastauspuheenvuoro edusti lahtelaisten puheenvuoro edusta monia ja vaikuttaa myös siihen kun harkitaan sitä vuorotteluvapaalle jäämistä

tämä asia ei ratkea sillä että me hyvin pikaisesti yritämme perustaa mahdollisimman monta vastaanottokeskusta vaan se ratkeaa sillä että sen asian alkujuurille paneudutaan

tähän asti on käynyt liian usein niin että olemme järjestelmän kautta opettaneet turvapaikanhakijoita ja pakolaisia elämään sosiaalituen varassa koska heillä ei ole ollut oikeutta edes hakea työtä

me tiedämme että kaupallinen media on tällä hetkellä varsin haasteellisessa tilanteessa ja kuitenkin se arvo joka kansalaisille tulee tulee paitsi ylen toiminnasta myöskin siitä toiminnasta jota kaupallinen media voi tarjota koska ne yhdessä tarjoavat sen kokonaisuuden ja myöskin tietyn tasapainon tässä yhteiskunnassa joka tiedonvälityksen osalta on

arvoisa puhemies

tässä kuten ed

nepponen sanoi oli aivan olennaista se että eduskunta lisäsi rahaa tähän käsittelyprosessiin ja siihen tarvitaan sitten myöskin vielä jatkossa lisää

tämä uudistus on erittäin tärkeä ja voi hyvinkin olla että työtehtäviä löytyy vaikka tilanne tällä hetkellä on tietysti tässä suhteessa vaikeampi mutta esimerkiksi monet ulkomaalaiset opiskelijat ovat löytäneet työtehtäviä suomesta ja sen vuoksi on hyvin tärkeää että tällainen uudistus saadaan aikaan

luulen että kaikkein tärkeintä on nyt se että me emme anna minkäänlaista sijaa ääriliikkeille vaan olemme yhteisesti tukemassa maltillista suhtautumista

mitä tulee tähän ajankohtaiseen kysymykseen veikkauksen ja ylen osalta totean vain että kun liikenne ja viestintävaliokunta käsitteli yle lain yhteydessä tätä kysymystä niin silloin jo todettiin että tämän asian selvittäminen on tarpeen ja toivoa sopii että tähän löydetään järkevä ratkaisu

mutta haluaisin myöskin sen tässä todeta että kun meitä verrataan suhteessa muihin maihin niin muissakin maissa on tapahtunut muutoksia

sen takia oli aivan oikein se että hallitus puoliväliriihessään teki sen ratkaisun että me hyvin pikaisesti siirrymme pohjoismaisiin käytäntöihin ja se tulee jo suoranaisesti vaikuttamaan näin uskon myöskin hakijamäärien vähenemiseen

hallitus valmistelee työuria pidentävän eläkeuudistuksen työmarkkinajärjestöjen sopimuksen pohjalta siten että se täyttää hallituksen edellyttämän kunnianhimon tason

jos kuunteli esimerkiksi edustaja kalmarin puheenvuoroa niin ei tällaista puheenvuoroa voi käyttää jos on sattunut sen direktiivin lukemaan mutta vahvasti epäilen ettei ole luettu tai ainakin luetun ymmärtämisessä on huomattavia puutteita

se itse asia

kuten sanoin jo en pidä tätä järkevänä mutta nyt ollaan siinä tilanteessa että tämä täytyy hyväksyä ja toivotaan että tällä on positiivisia näkökulmia sitten sen liikenneturvallisuuden näkökulmasta katsottuna

tämä on siis sisäasiainministeriön ennustus

arvoisa puhemies

kokoomus on aina valmis uusiin kasvua ja työtä luoviin päätöksiin

on itsestäänselvää että jos määrä nousee näin paljon niin sillä tulee olemaan myös taloudellisia seuraamuksia mihin myöskin valiokunnan puheenjohtaja tölli äsken viittasi

arvoisa puhemies

minusta edustaja ala nissilä kiinnitti huomiota ihan olennaiseen asiaan

tässä on nyt selvästi nähtävissä sellainen kehitys että juuri silloin kun joku maa on saamassa asiansa järjestykseen kansalaisten kärsivällisyys loppuu ja valitaan sellainen hallitus joka sotkee asiat lopullisesti

kokonaisuuteen sisältyvät ostovoimaa ja kotimaista kysyntää parantavat tuloveron kevennykset pieni ja keskituloisille sekä lapsiperheille suunnattava ylimääräinen tuloverovähennys

kansa huusi syrizan apuun ja siinä vaiheessa se jo myönteinen talouskehitys kääntyi totaalisesti pieleen

se pistää kysymään onko turvapaikkapolitiikassa sellaisia vetotekijöitä jotka erityisesti houkuttelevat ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä tai heidän matkansa organisoineita henkilöitä valitsemaan kohteeksi juuri suomen ja mitä mahdollisesti on vaikuttanut se että ruotsi ja norja ovat tiukentaneet turvapaikkapolitiikkaansa